tämä käytäntö toimii hyvin

se että yksikin lapsi kokee siinä syntymässään sellaisen vahingon että se vaikuttaa hänen loppuelämäänsä on aivan katastrofaalinen tilanne niin lapselle itselleen kuin myös vanhemmille ja perheelle

äänestys piti äänestää jaa

työnantajilta saadun tiedon mukaan rasitus kohdistuisi ennen muuta vähävaraisiin maahanmuuttajiin joille otteen tilaaminen on muutenkin vaikeampaa

kyllä tässä täytyy sanoa että ne asiat joista perussuomalaiset ovat myös eduskunnassa edellisellä kaudella ja tällä kaudella puhuneet ovat liittyneet juuri potilasturvallisuuteen

tämän vuoksi mielestäni otteen maksulliseksi muuttaminen ei ole kannatettavaa

arvoisa puhemies

aivan juuri näin

täytyy tarkasti miettiä mihinkä se velka kohdennetaan ja jos puhumme työllistämistoimista niin kyllä silloin meidän täytyy ymmärtää se että ne ovat niin tärkeitä ja väkeviä toimia että niihin pitää satsata kaikki

arvoisa rouva puhemies

tavalliselle kansalaiselle kaikkein mielenkiintoisin asia tässä sotessa on se pääsenkö minä lääkäriin kuinka kauan minä joudun odottamaan

kansanedustaja katja hänninen on päässyt heti tarttumaan toimensa alkaessa hyvin tärkeään ja vakavaan asiaan ja muutenkin päässyt tähän keskiöön millaisia päätöksiä täällä eduskunnassa todellakin joskus tehdään

mutta ongelmana on myös se että kansalaiset eivät niin kuin emme mekään varmasti kaikki täällä ymmärrä edes sitä todellista velan määrää kuinka paljon siellä on nollia

on todettu ja tutkittu että siinä vaiheessa kun ihminen vanhenee vaikka hänen taloudellinen tilanteensa olisi ollut hyvä ja kun se ensimmäinen tai toinen sairauskierre alkaa niin monesti myös tulevat taloudelliset ongelmat ja vaikeudet arkipäiväisessä selviämisessä

ne ovat epäoikeudenmukaisia ja ne tuntuvat todellakin lapsiperheitä ajatellen vääriltä

mielestäni tässä sotessa täytyy lähteä potilasturvallisuus edellä ja tähdätä siihen että me onnistumme ja pystymme todellakin vähentämään myös potilasvahinkoja

todellakin on hyvin tärkeää että näitä tulevia muutoksia tullaan seuraamaan tulevaisuudessa ja katsotaan kuinka ne vaikuttavat pienituloisiin ihmisiin

sielläkin ylivelkaannutaan

juuri tänään kuulin että suomen nuoret ovat yksi ryhmä joka on niin velkaantunut että siellä ollaan valmiita jopa tekemään sen takia itsemurha että ollaan niin pahassa tilanteessa

hallitus on perustellut näitä lapsiperheiltä tehtyjä leikkauksia lapsilisästä ja kotihoidon tuen jakamisesta sillä että jokaisen täytyy osallistua säästötalkoisiin

eikö tämä ole myös hallituksen ja tämän uudistuksen tahtotila että jokainen ihminen saisi hoitoa oikea aikaisesti oikealla ajallaan ja se hoito osuisi oikeaan kohteeseensa mahdollisimman pian ja välittömästi

kannatan edustaja hanna mäntylän tekemää esitystä

arvoisa herra puhemies

perheväkivalta lähisuhdeväkivalta ihmisen kaltoinkohtelu

viime päivinä on myös paljon puhuttu ikääntyneiden ihmisten kaltoinkohtelusta

sitä eivät ole tehneet aikaisemmat hallitukset eikä sitä tällä konstilla eikä näillä ontuvilla ja epätoivoisilla keinoilla tee myöskään tämä hallitus vaan kyllä valtion velkaantumisen taittaminen jää tulevien hallitusten harteille

olin viikonloppuna elokuvissa ja siinä alussa esitettiin sellainen traileri missä vanha rouva joi kahvia vapisevilla käsillä ja odotti kun hänen selkänsä takana oma poika poistui asunnosta ja sen jälkeen vasta tämän rouvan kädet lakkasivat tärisemästä

arvoisa herra puhemies

tietoisuus tästä laista rauhoittaa aivan varmasti todistamaan joutuvaa henkilöä

pidän tätä katja hännisen lakiesitystä hyvänä ja toivon että se saa ansaitsemansa käsittelyn

siellä saimme kuulla monia alan asiantuntijoita jotka kertoivat muun muassa syöpätilanteesta suomessa ja rintasyövästä ja siitä kuinka sitä voitaisiin ennalta ehkäistä

sen tarinan opetus oli se että liian moni ikääntynyt pelkää läheisensä huonoa kohtelua

toivon muutenkin että tämä lapsilisäleikkauspäätös vielä kumotaan jos ei nyt niin sitten seuraavan hallituksen aikana

kun kysyin mitä voisin viedä eteenpäin asiantuntijalääkäri ylilääkäri liisa pylkkänen lähetti terveisiä kun kysyin että mitä voisi viedä eteenpäin juuri tästä että koulutusta hoidon saantia ja tasavertaisuutta ylläpidettäisiin suomessa

henkilökohtaisen turvallisuudentunteen menettäminen ja pelko ovat ne mitkä ajavat ihmisen omaan koloonsa ja niistä voidaan ajatella alkavan myös yhteiskunnan rappeutumisen

on aika murheellista että ihminen nähdessään jotakin minkä kokee ja tuntee ja näkee vääräksi ei uskalla mennä todistamaan vaan joutuu pelkäämään henkensä ja läheistensäkin puolesta

tämä esitys on hyvä ja tämä lisää mielestäni mös vaalien uskottavuutta varsinkin niissä kansalaisten ajatuksissa kun he tulevat sinne vaalipaikalle ja kohtaavat siellä tämän vaalilautakunnan joka järjestää siis äänestyspaikoilla nämä vaalit

elikkä koordinaatiojaostot näkisivät ja huomaisivat ne tärkeät kohteet mihinkä tarvitaan lisää koulutusta ja mihinkä tarvitaan lisää oppimista

arvoisa herra puhemies

esityksessä ehdotetaan siis lisättäväksi vaalilakiin säännös vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia puolueettomasti ja vaaliviranomaisten esteellisyyden arviointia selkeyttäviä säännöksiä

ne olivat hyvin yksinkertaisia asioita mitä lääkäri kertoi millä tavalla voidaan syöpä todeta ja huomata

mutta kyllä suuren maailman asiat tulevat ja rantautuvat ennemmin tai myöhemmin myös suomeen ja sen takia meidän täytyy varautua siihen että todistaminen on turvallista

arvoisa herra puhemies

mutta minusta on hyvä asia että asia on esillä ja todellakin valtio ottaa sitä vastuuta perheväkivallan hoidosta ja ehkäisystä ja sillä tavalla osoittaa myös sen että tässä on hyvin tärkeä asia

ja vaalilakia ehdotetaan muutettavaksi siten että ehdokas tai hänen puolisonsa lapsensa sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana

olisi kyllä hienoa että tätä koulutusta erityiskoulutusta ylläpidettäisiin ihan sieltä alusta lähtien koska sillä tavalla hyvin etukäteen huomioiden voidaan pelastaa ihmisten henkiä

potilasturvallisuutta olemme pyrkineet parantamaan lukuisilla erilaisilla ohjelmilla ja on hienoa että nämä parannetaan potilasturvallisuutta yhdessä ohjelma muun muassa saavat jatkoa myös tulevaisuudessa

haluan vielä itse omassa puheenvuorossani nostaa esiin nämä työssä käyvät omaishoitajat ja heidän tilanteensa varsinkin ne äkkitilanteet kun yks kaks huomaa että omaishoitajalle olisikin tarvetta on se sitten lyhytaikaista tai pitempiaikaista hoivaa ja se millä tavalla työnantaja tällaiseen toiveeseen suhtautuu

se on myös periaatteellinen kysymys ja voisi sanoa näin myös eettisesti oikein että valtio ottaa tällaista vastuuta tästä asiasta

tarvitsemme paljon uusia työntekijöitä ja työvoimaa hoiva alalle sillä on todettu että runsaan eläköitymisen myötä siellä tulee olemaan pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä ja on itsestään selvää että myös ulkomaalaisten työntekijöiden osuus tulee suomessa kasvamaan

ja tässä on kysymys kansalaisten kannalta merkittävästä osallistumisoikeudesta jonka arvon vaaliminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta hyvin tärkeää

arvoisa puhemies

meillähän on työsopimuslaki jossa on säännös että työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin että työntekijä voi jäädä määräajaksi hoitamaan perheenjäsentä tai muuta hänelle läheistä henkilöä ja silloin sovitaan työaika ja työasiat siellä keskenään

se on ihan juuri näin kuin edustaja katja hänninen sanoi

ja on aivan juuri niin kuin puheenjohtaja lapintie tuossa mainitsi että todellakin välillä vaikeaa löytää niitä osallistujia vaalitoimikuntiin kun ihmisiä etsitään

jos sitä olisi ollut enemmän niin olisi saanut sitten enemmän myös mahdollisuutta toimia siinä geronomin ammatissa siellä terveydenhuollon puolella

on hyvin ikävää että tämä lakiesitys joka sisältää kyllä myös hyviä asioita niin mää panostaa paljon tai painottaa paljon sitä itse terveydenhuoltosektoria sitten toimimaan kielenopettajana

tämä säännös on sellainen mitä käytetään mutta on toki myönnettävä se että se ei välttämättä toteudu aina niin riittävän tehokkaasti ja sen olemassaoloa ei tiedosteta eikä sillä tavalla osata asiaa viedä eteenpäin

ehkä tämä olisi sellainen hyvä ajatus mitä voisi lähteä kehittämään tulevaisuudessa ja opiskelijat itsekin olivat siihen hyvin halukkaita

ja sehän ei tietenkään sinne hoitotyön jokapäiväiseen toimintaan ole mikään paras mahdollinen vaihtoehto että siellä samalla kun hoidetaan ihmisiä opetellaan kieltä niinhän se menee kaveria ei sielläkään jätetä ja kyllä siellä tietysti hoitajatkin parhaansa yrittävät että toinen toisiaan ymmärtäisivät

kaikilla ei mene hyvin ja välillä kyllä tuntuu että hallituskaan ei sitä ymmärrä millaisia lopputuloksia näillä leikkauksilla joita nyt ollaan tekemässä tulee tulevaisuudessa olemaan

kannatan näitä perussuomalaisten tekemiä esityksiä kannata mennä ja

keskustelu on päättynyt

on hyvin tärkeää että asioista puhutaan ja myös tiedotetaan eteenpäin että työntekijät tietävät että heillä on mahdollisuus jäädä hoitamaan sitä läheistään ja omaistaan

elikkä kyllä tässä ne tulevaisuuden rakentajat ovat niitä kärsinyt keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään jotka kärsivät

toivoisin todellakin että kunnissa kaupungeissa kuntayhtymissä kaikkialla työnantajat huomioisivat meidät ja avaisivat sitten niitä työpaikkoja todellakin siihen osaamiseen johon geronomit ovat koulutettuja

on todella niin että olen pari kertaa kohdannut erään työssäkäyvän omaishoitajan jolla on nuori lapsi kodissaan

samalla tavalla me teemme sitten tilaa sinne terveydenhuollon sosiaalipuolen sektorille

me voimme toimia sitten niissä tehtävissä missä sairaanhoitaja ehkä on enemmän sairaanhoidollinen ja näin vapautamme sitä resurssia ja vakanssia

hän on kertonut sitä kuinka väsyttävää ja kuinka vaativaa ja haasteellista se elämä voikaan olla niinä hetkinä kun tuntuu että ei enää jaksa mutta töissä on käytävä ja sitten ympärivuorokauden varsinkin yöaikaan on sitä hoitotyötä kotona tehtävä

arvoisa herra puhemies

tällä lakiesityksellä säädetään muun muassa asbestipurkutyötä tekevälle työntekijälle edellytys siitä että hän on toimintaan pätevä